tämä tarina on sikäli mielenkiintoinen että hän ei pysty osallistumaan tällä hetkellä parlamentin toimintaan ei vain siksi että hän saa tappouhkauksia talebaneilta vaan siksi että hän saa tappouhkauksia muilta parlamentin jäseniltä

yhdysvalloissa esimerkiksi liberaalit jo arvelevat että afganistanista on tulossa presidentti barack obaman hautausmaa eli yhdysvaltain uuden hallinnon politiikka ei tällä hetkellä ole muuttunut edukseen afganistanin osalta

eli tilanne on se kuten hän itse sanoo että naisten asema on yhtä huono kuin taleban hallinnon aikana eräillä alueilla vieläkin huonompi

mutta tietenkin ydin herra ulkoministeri hänen puheessaan ja ehdotuksissaan on vuositolkulla ollut se että kansainvälisen yhteisön sotilaallinen läsnäolo vaikeuttaa tilanteen ratkaisemista

päinvastoin yhdysvaltain uusi hallinto on lisännyt sotilaallisia voimavaroja jatkanut tehostetusti myös esimerkiksi miehittämättömien ilma alusten suorittamia pommituksia pakistanin alueella

ja sen takia hän esittää vaatimuksen että yhdysvaltain ja naton joukot on vedettävä pois ja että afganistanilaisten on itse annettava ratkaista omat asiansa

samanaikaisesti varoitetaan paitsi afganistanin hallitusta myös pakistanin hallitusta neuvotteluista terroristien kanssa ja juuri sillä tavalla mistä ed

suosittelen teille että seuraavan kerran tutustuisitte häneen ja jättäisitte esimerkiksi urheiluharrastukset vähän vähemmälle

hän katsoo että jos tämä summa käytettäisiin siviilirakennustyöhön kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen koulujen ja terveyskeskusten rakentamiseen tätä kautta voitaisiin saavuttaa ratkaisu mutta kun se käytetään nyt sotilaallisen läsnäolon lisäämiseen ja sotaan niin tätä kautta tilanne huononee entisestään

esimerkiksi kanada on tehnyt päätöksen ja hollanti on tehnyt päätöksen eikä näitä maita nyt yhdysvaltain oikeistoa lukuun ottamatta kukaan muu syytä käpykaartilaisuudesta

heinäluoma täällä puhui käpykaartilaisuudesta suhteessa vasemmistoliittoon kun vasemmistoliitto esittää että tämä operaatio muutetaan siviilioperaatioksi niin aivan samanlainen syytös hänen pitäisi kohdistaa sitten kanadaan ja hollantiin jotka ovat jo tehneet ajallisesti päätöksen koska nämä maat ovat lähdössä

monilla niillä jotka eivät seuraa afganistanin tilannetta lainkaan on sellainen yleinen käsitys että talibanien rahoitus tulee pääasiassa huumeista

yleensä ed

se tulee niistä tuotteista tavaroista jotka tulevat afganistaniin josta talibanit ottavat kun nämä tavarat siirtyvät maaseudulle tullin itselleen

laukkanen tilanne on todella se että merkittävä joukkojen luovuttaja eli ranska ja ranskan puolustusministeri esittää tämän kysymyksen välttämättömyydestä asettaa takaraja kansainvälisten joukkojen läsnäololle

kannattaisi kysyä esimerkiksi mitkä persianlahden maat ja niissä maissa olevat säätiöt erityisesti näyttävät tukevan talibaneja ja mikä on esimerkiksi pakistanin tiedustelupalvelun osuus tässä asiassa

mutta suomi muuten puolustusselonteossa pitää lähtökohtana sitä että afganistanista tulee tavattoman pitkäaikainen tai suomalaiset joukot tulevat olemaan tavattoman pitkän aikaa läsnä afganistanissa

me emme vielä tiedä kuinka pitkälle ranska tämän kantansa vie mutta katsotaan

täytyy lukea tarkasti mitä on päätetty ja mitä ei

vastuunotosta tietyillä alueilla on olemassa päätöksiä ja myös tämän vastuunoton aikataulusta

näin ei ole tapahtumassa

päinvastoin sotilaallista voimaa ollaan koko ajan lisäämässä afganistaniin mutta sen tuloksena sotatilanne tulee entistä vaikeammaksi ja koalitio on murenemassa prix taakse ja muut green justyna erää tähän saumaan vieraili salmi ei väsy se suunta on se tämäkin on osa on vainion ja nämä tylyt viisi uutta vettä suolaa sekin on oy

täytyy sanoa että minä olen julkisesti esittänyt nämä samat johtopäätökset jo puolitoista vuotta sitten että kysymys ei olekaan afganistanin tilanteesta miksi suomalaiset joukot ovat afganistanissa vaan kysymys on transatlanttisesta suhteesta yhdysvalloista suomen yhdysvaltain politiikasta

kolmantena syynä olen todennut että on halu kouluttaa suomen armeijaa

jos te olisitte seurannut tätä keskustelua tiiviimmin te olisitte huomannut että suomen afganistanin politiikan arvostelijat ovat tuoneet nämä argumentit esille jo paljon ennen kuin nämä tutkijat mutta on hyvä että tutkijat tulivat samalle kannalle

zyskowiczin kanssa tähän kylmän sodan aikaiseen väittelyyn siitä kuka tuki ketä osallistunut mutta täytyy sanoa että minä olin silloin samalla puolella kuin kokoomuksen johto suhteessa neuvostoliiton niin sanotun rauhanpolitiikan arviointiin

te olitte tukemassa yhdysvaltain vietnamin sotaa annoitte täyden tukenne sille

selonteko ei edes kerro esimerkiksi venäjän mielipidettä suomen mahdollisesta nato jäsenyydestä vaikka se on suomen hallituksen hyvin tietämä mielipide

laukkanen aivan oikein totesi että jos tämän operaation päättymisen jälkeen tulee lisäpyyntö niin tietenkin se joudutaan käsittelemään selonteon mukaisesti

niin kauan kuin yhdysvallat pitää lähtökohtana sotilaallista ratkaisua niin yhdysvaltojen ja sen nato liittolaisten taholta tulee lisäpyyntöjä myös suomalaisista joukoista